tämän pitäisi tarkoittaa että muun muassa kaivosteollisuuden ja matkailun synnyttämät investointitarpeet tunnustetaan ja ne myös

kehitysohjelmassa korostetaan muun muassa että toimivat liikenneyhteydet ovat kasvun edellytys pohjois

myös muissa maissa on kiinnostuttu

hieman taka alalle työn puolesta ja

että valtaosa liikennettä koskevasta lainsäädännöstä liittyy euroopan

eduskunnan käsiteltävänä nyt olevassa valtioneuvoston liikennepoliittisessa selonteossa todetaan että enää vain kymmenen pira kolmekymmentä prosenttia liikenteen sääntelystä

ennakointi eu vaikuttamisessa on yhä

brysselin suunnalla on nähtävä pidemmälle tulevaisuuteen kuin vain parin vuoden

kotimaan politiikassa olemme oivaltaneet liikennepolitiikan

nyt liikennepoliittisia linjauksia mietitään yli hallituskausien

kehysriihen yhteydessä päätettiin kahteenkymmeneen liikennehankkeen aloittamisesta eri puolille

tarve uusiin investointihankkeisiin olisi paljon nykyistä suurempi mutta valitettavasti tällä hetkellä valtiontalous ei anna myöten myöten isompiin

mitä tuo kaukosen siltahanke saataisiin kuntoon mahdollisimman

erityisen ilahtunut olen selonteon linjauksesta jonka mukaan liikenneväylärahoituksen painopistettä suunnataan uudelleen liikenneverkkojen kehittämisinvestoinneista perusväylänpidon pieniin investointiohjelmiin

luonnollisesti lisärahoitusta on pyrittävä etsimään jo tätä aiemmin tulevien vuosien talous sekä lisätalousarvioiden käsittelyn yhteydessä

edustaja

tässä työssä hallitus on kaikesta huolimatta

kohtalaisen

käynnistettäviä hankkeita riittää ympäri suomen

kainuusta helsinkiin itärajalle satakuntaan

jos ihan rehellisiä ollaan lähes kaikki alueet ovat tässä saa

toki arvoisa puhemies sekin on myönnettävä että tällä kertaa omalle maakunnalleni keski suomelle ei kovin paljoa ole

selonteossa merkittävin lupaus meille on se että liikenne verkon kehittämissuunnitelmassa vuosille kaksituhattakuusitoista viiva kaksikymmentäkaksi on vihdoin saatu mahtumaan miten kauan kaipaama valtatie nelosen perusparannus välillä

jyväskylä

tästä lupauksesta on myös syytä

on koko suomen kehityksen kannalta tärkeä

mitä tämä nykyään eun ten t tee ydinverkkoon kuuluva tieosuus ja valtakuntamme tärkein pohjoisetelä kuljetusreitti saadaan asianmukaiseen kuntoon kymmenen vuoden

jos vielä samalle listalle saataisiin ujutettua koko väli suomen kasvua ja kilpailukykyä lisäävä jyväskylätampere kaksoisraiteen

ulisevat asiat jotakuinkin hyvällä

tulevien budjettien jakovaroilla käynnistettäviin hankkeisiin olisi kuitenkin hyvä saada mukaan myös meitä keskisuomalaisia hyödyttäviä hankkeita

tämä olisi perusteltua jo pelkästään tasapuolisuuden periaatteen

arvoisat

valiokunta asettaa aiheesta kovia paineita suunnitteilla olevalle lentoliikenteen strategialle vaatimalla että strategiassa on keskeistä huomioida lentoliikenteen avoin merkitys ja erilaisten tukien asema lento aseman berg

tällä hetkellä millään maalla tilanne jossa osa maakuntien elinkeinoelämälle keskeisistä lentoreiteistä pysyy auki vain paikallisten toimijoiden tuen ansiosta kun taas muutamissa tapauksissa myös valtio on mukana näissä

tilanne onkin tässä mielessä kestämätön vaatii selkeiden pelisääntöjen löytämistä siitä miten näitä alueellisesti tärkeitä lentoreittejä jatkossa

tässä jos missä tulevan lentoliikennestrategian painotukset ovat erityisen

viimein on paikalla kiittää liikennevaliokuntaa siitä että se on monin paikoin tukeutunut lausunnoissaan tulevaisuusvaliokunnan

ilmastonmuutoksen edetessä ja resurssien niuketessa pohjoisen suomen ja arktisen alueen taloudellinen ja

tule

mahdollisuudet järkevän liiketoiminnan kehittämiseen ovat näillä sektoreilla valtavan suuret ja siksi niihin on järkevää panostaa myös

edustaja

toimiva liikennejärjestelmä on keskeinen kilpailukyvyllemme sillä maassamme välimatkat ovat pitkiä ja asutus on harvaa teollisuuden kuljetus etäisyydet ovat

myös ihmisten arjelle liikenneverkostojen toimivuusä turvallisuus ovat tärkeitä omattava myös se että ala työllistää yli viisi prosenttia työllisistä toimii liikennealalla ja suomen kaksikymmentäkolmetuhatta liikennealan yritystä työllistävät yli satakolmekymmentätuhatta

arvoisa puhemies

ja pohjois suomi työryhmän esityksen rakentaa ratayhteys jäämerelle

sinänsä haitallisen ilmastonmuutoksen seurauksena jäämassojen sulaminen avaa uusia meriyhteyksiä ja avautuva koillisväylä tulee nostamaan pohjoisen suomen uudeksi logistiikan

poliisin tietoon tulleiden lasten hyväksikäyttörikosten määrä on kasvanut

tässä liikenne valitse selonteossa historiallista on painopisteen asettaminen ensi kertaa ratayhteyksiin politiikka on etenkin julkisen talouden ahtaissa puitteissa valintojen tekemistä

nyt olemme tehneet valinnan

arvoisa puhemies

edustaja tolvasen lakialoitteessa esitetään että lapsiin kohdistuvien seksuaalisten hyväksikäyttörikosten vähimmäisrangaistukset korotetaan yhtä suuriksi kuin raiskausrikoksissa on tällä hetkellä

itäisessä san tavaraliikenteen kannalta valtakunnallisesti tärkeimpiä

otala muistuttaa että radan palvelutason pitkän aikavälin turvaaminen edellyttää kaksoisraiteen rakentamista ouluun asti

tavoitteena tulee olla nopea junayhteys

arvoisa puhemies

myös pääväylä eneljä oulukemi välillä kaipaa pikaisia päätöksiä ja tuleva ydinvoimalahanke pyhäjoella edellyttää kasitien

myös yksityisteiden hoitoon ja kunnostukseen käytettävät määrärahat

tarvitaan uutta osaamista ja kunnossapitomenetelmien huomattavaa kehittämistyötä

teiden kunnon arvioinnissa on otettava käyttöön uutta teknologiaa joka lisää teiden kunnossapidon

kasvava biotalous metsäteollisuuden raaka aineen ja biomassakuljetusten toimivuus edellyttävät että alempiasteinen tiestö on kunnossa

raaka ainekuljetusten turvaaminen tukee suomen uusiutuvan energian

osa puhemies oli

rahoituksen tarkoitus on parantaa joukkoliikenteen kävelyn ja pyöräilyn

rahoituspaketti liittyy maankäytön asumisen ja liikenteen elimiin sakotetun maalla

joukkoliikenteen kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on välttämätöntä liikenneturvallisuuden asumisviihtyvyyden sekä kestävän yhdyskuntarakenteen kannalta erityisesti tiheään asutuilla

e dust

koulutuspoliittiset asiat nämä kaksi asiaa minusta liikenne ja koulutus ovat niitä

joista me emme voi tinkiä olivatpa suhdanteet mitkä tahansa jos tingimme koulutuksesta tingimme tulevaisuudesta ja jos tingimme liikennepolitiikasta tiestön rahoituksesta tingimme myös tulevaisuudesta tiedä mika

muutamia ja rämmuistilukuja ikään kuin majakoiksi tälle keskustelullemme

väylänpito budjetista on noin kolme

liikenteen osuus kansantaloudessa on noin

tieliikenteeltä perityt verot olla noin kuusi pilkku kahdeksan

niistä monet ovat ihmetelleet vuosien saatossa siitä että eivätkö tienkäyttäjät tai yleensä väylien käyttäjät koskaan saa vastinetta näille perityille veroille

tämä kysymys on mielestäni aiheellinen myöskin tänä

ja erityisesti kun liikennepoliittisessa selonteossakin viitataan resurssien vähyyteeniin on paikallaan ottaa esille se

toinen asia jota lyhyesti sivuan lentoliikenne esimerkiksi

olemme saaneet isoja investointeja oulunsalon lentokentälle mutta edelleen se kaipaa statuksen joka mahdollistaa myöskin kauttakulkuliikenteen sijoittumisen aina aasian maihin

aasian maihin

tämä vuosi on tärkeää että myöskin lento liikenne pidetään tässä liikennepoliittisessa selonteossa sille kuuluvassa asemassa erityisesti pohjois suomen osalta jossa kasvaa elinkeinoelämän tarpeet ovat

ei meillä on isoja kaivoshankkeita pohjoisessa suomessa mutta siellä on tulossa myöskin energiahankkeita puhutaan tuulivoimasta isoista sellaisista puistoista ja myös

he ydinvoima

ydinvoima työmaalle ja sitten myös valmistuneeseen kohteeseen liikenneyhteydet pelaavat asiallisesti

tähän tarkoitukseen tarvittaisiin kalajoki

arvoisa puhemies

kymmenmiljoonainen miljoonan määrärahaa mutta erityisesti

henkilökohtainen poliittinen ohjelmani painottui sosiaalipoliittisiin kysymyksiin joiden tärkeimpänä sanomana oli nimenomaan se että kaveria ei jätetä

olemme saaneet ministeriltä vastauksen että tämä potti sisältyisi vaikkei olekaan korvamerkitty

pää tiemäärärahojen alle ja luotan siihen että ministeri tässä asiassa

maailman talouden tila on näkynyt myös kotikaupungissani vaasassa mutta niin vaasa kuin suomikin on selvinnyt tilanteesta melko hyvin

vaikka kaikissa muissa asioissa näin ei valitettavasti

pe kahdestoista tie on siis tärkeä kehitettävä väli koko kalajoki liminka välillä se lisäisi nelostie kuten tuossa edellisessä puheenvuorossa

nelostien kehittäminen on tärkeää joka on kaikkien yllätykseksi jäi

tämä asia mielessäni ja suomalaisen talouspoliittisen näkemyksen ja ajattelun luottamuksen palauttaminen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on lähtökohtanani kun annan tukeni hallituksen esitykselle

liikennepoliittisesta selonteosta ja myöskin hankeluettelosta arvoisa puhemies vielä

alempiasteisesta tieverkosta ja

kuten viittasin tuossa alussa tieliikenteeltä perittyihin veroihin niin luulisi että sieltä löytyisi myöskin resursseja tänne tiehoitokunnille että saataisiin

arvoisa puhemies

koko edellinen hallitus saisi olla vähän aikaa kotiarestissa ei henkilökohtaisen syyn vaan talouspoliittisten puheenvuorojen johdosta

ja ihmiset asumassa siellä missä he haluavat asua ja näin ollen myöskin tieliikenneyhteydet

arvoisa herra puhemies

kansallisesti ajatellen pirkanmaan liikenteellinen sijainti on ihanteellinen ja siinä myös kansainvälisiä

on helppoa yhtyä metalliliiton puheenjohtajan näkemykseen että talouspolitiikassa järkeäkin saa käyttää

muistin virkistämiseksi on hyvä verrata juuri ohitetun laman lukuja

arvoisa herra puhemies